tämän kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset voivat valita kaksi toisistaan poikkeavaa tulevaisuutta

keskusta on valmis nostamaan eläkeikää ohi työmarkkinajärjestöjen sopimuksen ja hallitus lähtee siitä että työeläkejärjestelmä on työnantajien ja työntekijöiden rahoittama järjestelmä

minusta se on demokratian kannalta tärkeää että myöskin kansalaiset pääsisivät osallistumaan tähän keskusteluun koska sillä minkälaiseksi euroopan unioni pitkällä tähtäimellä muodostuu on totta kai vaikutusta jokaisen meidän elämään

arvoisa puhemies

luulen että tämä on yksi semmoinen uusi toimiala jossa on paljon potentiaalia ja jota luultiin jo itse asiassa laskevan auringon alaksi mutta joka uudelleen on tullut keskusteluun ja jossa nähdään paljon potentiaalia

ajelehtivan suomen tai päättäväisen suomen ahneuden suomen tai välittävän suomen velkaantumisen ja tasaverojen suomen tai työn ja oikeudenmukaisuuden suomen

tämän uudistuksen valmisteluun on käytetty uskon näin suomen parhaita asiantuntijoita jotka sijaitsevat valtiovarainministeriössä ja näiden asiantuntijoiden toimesta hallitukselle on tehty erilaisia malleja ja näiden mallien pohjalta hallitus kehysriihessään teki päätökset tämän uudistuksen päälinjoista

mutta tässä taloudellisessa tilanteessa jossa me olemme suomessa tällä hetkellä meidän on pakko valitettavasti kiristää verotusta jotta me saamme lisää tuloa valtiolle ja valitettavasti myöskin kunnissa tarvitaan lisää tuloja kunnille

koska me olemme avoin pieni kansantalous me olemme poikkeuksellisen riippuvaisia myöskin euroopan taloudesta ja sen kehityksestä ja tästä syystä ne toimet joilla me olemme puolustamassa suomalaista veronmaksajaa ja suomen kansantaloutta ovat mielestäni kaiken ajan ja energian käytön arvoisia

mitä tulee saksan linjaan tai suomen linjaan minun tiedossani ei ole että saksan linja olisi jollain lailla muuttumassa ja he olisivat ottaneet positiivisen kannan yhteisvastuun lisäämiseen

viimeksi kuulimme litiumin osalta positiivisia uutisia muun muassa keski pohjanmaalta mutta muutenkin pohjois ja itä suomen osalta kaivannaisteollisuudella on mahdollisuuksia synnyttää uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja

kaiken kaikkiaan tänään on suomalaisen kansanvallan voiton päivä

edustaja jaskari on täysin oikeassa siinä että se mitä suomi nyt tarvitsee on uskoa tulevaisuuteen lisää talouskasvua ja uusia työpaikkoja koska mitä useampi suomalainen tekee töitä sen paremmin tässä yhteiskunnassa menee

sen takia olen kanssanne samaa mieltä siitä periaatteesta että oikeudenmukaisuuden pitää olla ohjenuorana verotuksessa ja se hyvä suomalainen viisas ajattelutapa että mitä enemmän tienaat sen enemmän myöskin maksat veroja eli progression kiristäminen ja niin kuin täällä aikaisemmin kuultiin se on myöskin tämän hallituksen politiikassa näkynyt

nyt meidän arviomme on se että kun me emme halua myydä strategista omistusta tai omaisuutta niin tässä tilanteessa altia on yritys joka valtion mielestä voidaan myydä mutta samaan aikaan me haluamme huolehtia että yritystä voidaan kehittää ja työpaikat suomessa turvata

aktiiviset suomalaiset eri puolilla suomea näyttivät hallitukselle että mitä tahansa me suomalaisetkaan emme niele

mitä tulee suomen hallituksen kantaan myöskään suomen hallitus ei ole ottanut uusia kantoja vaan lähdemme siitä periaatteesta joka on koko eun perussopimuksen periaate että jokainen maa vastaa itse omasta taloudestaan ja omista veloistaan ja minusta tämä periaate on sellainen jota on syytä tulevaisuudessakin kunnioittaa

mutta on totta että tähän uudistukseen jäi myöskin valuvikoja ja minusta sekin on rehtiä reilua suomalaisuutta että nuo valuviat sitten hallitus myöskin tänään on korjannut

on selvä asia että valtiovallan täytyy hyvin tarkkaan miettiä totta kai tulokysymys on yksi olennainen mutta samaan aikaan myöskin miettiä miten me kannustamme näitä yrityksiä ja myöskin luomme edellytyksiä niille synnyttää tälle alalle uusia työpaikkoja

juuri nyt suomessa tarvitaan sisua synnyttää uutta työtä ja menestystä ja parempaa työelämää sekä sydäntä pitää huolta lapsiperheistä eläkeläisistä ja työttömistä

mitä tulee hallituksen talouspolitiikan linjaan joka on hyvin vakaa ja johon käytetään myöskin paljon aikaa sen politiikan toteuttamiseen me olemme tekemässä merkittäviä sopeutustoimia ensi vuonna ja se on budjetissa sisäänkirjattuna joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä

suomalaiset palkansaajat ja parlamentaarinen oppositio toimivat kanavana sille kansalaisten voimalle jonka edessä hallitus nöyrtyi

tästä syystä myöskin kaikki uudet innovatiiviset ajatukset siitä millä kasvua voidaan tukea ovat tervetulleita ja hallitus on myöskin niitä valmis omalta osaltaan tarkastelemaan ja niistä keskustelemaan

olen itsekin aikoinani saanut tehdä opettajan työtä koulussa jossa jouduimme tekemään työtä ikkuna auki talvisaikaan jotta ilma kulkisi koska sisäilmaongelmat olivat niin pahat ja tiedän että hyvin monet oppilaat ja opettajat päiväkodin henkilöstö sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö tekevät erittäin ongelmallisissa tiloissa tällä hetkellä työtä mikä ei tietenkään ole oikein

minusta kysymys kuuluu haluammeko me poliittiset päättäjät tehdä kaikkemme jotta suomessa on tulevaisuudessakin perusteollisuutta ja minusta vastauksen pitäisi automaattisesti olla että me haluamme tehdä kaikkemme

mehän tiedämme että kypros ei ollut kovin halukas aluksi tämänkaltaisen ulkopuolisen selvityksen tekemiseen mutta he ovat siihen nyt suostuneet ja tämänkaltainen iso laajempi selvitys ulkopuolisen tahon tekemänä on nyt parhaillaan käynnissä